näin sanoi myöskin reumasäätiön hallitus

minkä takia

reumasäätiön hallitus edellyttää että terveydenhoitoyksiköiden resursseja joudutaan pikaisesti vahvistamaan ettei hoitojen toteutuksessa tulisi katkoja

minä luulen että me kaikki emme ole kaikista asioista ihan perillä emmekä me ole tietoisia kaikista asioista ja ongelmista

en minä vastustanut sitä miljoonaa vaan minä perustelin että on epäselkeä asetus jos neuvontaan pitää satsata miljoona euroa

olin mukana muutaman kansanedustajan kanssa ja parin virkamiehen kanssa viime viikolla afrikassa ja siellä minun mielestäni aika suuret asiantuntijat eli lähetystön väki ihmettelivät miten sinisilmäisiä me voimme olla ja olemmekin tässä maassa ja kertoivat että on pykäliä mitä pitäisi meidän laissamme muuttaa ettemme saisi sellaisia ongelmia jotka nyt ovat tulossa suomeen ja joita nähdään jo selvästi suuremmassa mittasuhteessa tanskassa ja ruotsissa

kanerva totesi että siellä voidaan havaita ainakin yksi myönteinen tuota seikka että jashin ja yö ei voida asia ja se on se että lasten koulunkäynti on lisääntynyt

aiempaa enemmän tulee panostaa yliopistollisissa sairaaloissa minkä tulisi näkyä resurssien lisääntymisessä jotta taso jotenkuten säilyisi

oliko väärin viitata suuriin asiantuntijoihin jotka toteavat että se on kustannuksiltaan tehoton oliko

reumasäätiö toivoo että sairaalan henkilökunnan osaava työpanos voisi jatkossakin palvella samaa tavoitetta muissa terveydenhuollon toimipisteissä

kun te kuulitte että laki on epäselkeä kun te kuulitte että se on epäoikeudenmukainen ja kohtuuton ja kustannustehoton niin teidän pitäisi kumota se asetus ja antaa uusi asetus

toivoo on tietenkin hyvä toivoa mutta ei voida määrätä ja minä en ymmärrä että joku voisi edes kuvitella että nämä henkilöt joiden määrä on kuitenkin rajallinen että ne riittäisi kaikkien sairaanhoitopiirien riittäisivät kaikkiin sairaanhoitopiireihin

huomasin että lähes samaa mieltä olivat kaikki muut paitsi keskustan edun seuraavaan vastauspuheenvuoron joka siis kystä enintään sen yhden edustajat

mutta turvallisuustilanne on heikentynyt aseellinen vastarinta on lisääntynyt poliittinen tilanne ei ole selkiintynyt rahaa jolla on yritetty ostaa talebaneja on new york timesin mukaan siirtynyt aseisiin

sehän on sula mahdottomuus

reumasairaala olisi voitu ajaa hallitusti alas myöntämällä lisää rahaa

kun kansanedustaja wideroos sanoi että hallitus sai tämän tiedon vasta tammikuussa ihmettelen kun ed

ja aika yllättävä oli wall street journalin mukaan presidentti karzain toteamus moskvit suuren aatteen suldalin mukaan jossa hän sanoi että talebanliikkeestä on kehittymässä oikeutettu vastarintaliike oikeutettu vastarintaliike ja vielä lisäsi että hän voi myöskin itse tietyissä tilanteissa liittyä siihen liikkeeseen

päivi räsänen oli lokakuussa tietoinen näistä ongelmista ja teki ministerille kirjallisen kysymyksen jossa hän totesi mitkä ovat ongelmat

siis on jossakin vika jos hallitus saa sen tiedon vasta tammikuussa ja kansanedustajat saavat sen tiedon paljon paljon aikaisemmin

minusta on jotenkin en tiedä oikein mitä sanaa käyttäisin mutta ei kuitenkaan rehellistä sanoa että meillä ei ollut mahdollisuutta tukea heinolan sairaalaa

arvoisa herra puhemies

biopolttonestettä tarvitaan varmasti tulevaisuudessa

no te saatte sitten vastauspuheenvuoroja ottaa ja korjata jos siinä on virheitä

hoskonen tiesi että tulevaisuudessa autot kulkevat biopolttonesteellä ja tiesi myös että öljyn hinta nousee niin en voinut olla pyytämättä tätä puheenvuoroa

mutta kyllä on kai pakko myöskin katsoa mitkä ovat kustannukset

noin kaksi viikkoa sitten oli nimittäin eräässä merkittävässä lehdessä kaksi ennustetta raakaöljyn hinnan kehityksestä

jos rahaa voidaan antaa satoja miljoonia kreikalle lainana toki niin miten voi olla mahdotonta antaa rahaa heinolalle jossa hoidetaan suomalaisia potilaita

oli mielenkiintoista kuulla että minä olen pienituloinen ja me kaikki olemme pienituloisia koska veronkevennys on annettu vain pienituloisille

vaihtoehto

nämä viisi lakialoitetta liittyvät kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin ja totean lyhyesti näistä

tämä on mukava kuulla

mutta kun valtiovarainministeri kysyi mitä pitäisi tehdä jotta kilpailukyky paranisi niin meidän pitäisi antaa omalle teollisuudellemme ne edut mitä kilpailijamaat antavat omille teollisuuksilleen

meillähän oli aikaisemmin lapsivähennys kunnallisverotuksessa se poistettiin ja tällä hetkellä suomi on yksi niistä harvoista maista joissa verotetaan lapsiperheitä yhtä lailla samalla lailla kuin lapsettomia

ojansuu sanoi kannattaisi kyllä nyt olla aktiivinen näissä työmarkkinaneuvotteluissa vaikka jotkut sanovat että valtion ei pidä niihin sekaantua

arvoisa herra puhemies

tilanne on kuitenkin se että nyt pitää katsoa tulevaisuuteen ja pitää katsoa miten parannetaan kilpailukykyä

päivi lipponen viittasi varkauteen niin siellä on akkutehdas joka tarvitsisi varmasti tukea jotta suomalaisesta akusta saataisiin maailman paras akku ja se olisi uusi nokia

pakolaisia tulee

ruotsin hallitus on tehnyt sellaisen päätöksen että hankitaan afganistanista pakolaisille lastenkoti ja ne alaikäiset lapset jotka pyrkivät ruotsiin palautetaan sinne lastenkotiin koska lapsen kannalta on parempi että lapsi on kotimaassa silloin kun lapselle etsitään vanhempia ja mielestäni suomi voisi olla tässä yhteistyössä ruotsin kanssa

summa tuntuu pieneltä mutta jos perheessä on pari kolme alaikäistä lasta niin silloin se on jo merkittävä ja se on osoitus siitä että yhteiskunta haluaa lapsiperheitä tukea

arvoisa puhemies

kun energian hinta ja varsinkin dieselöljyn hinta on tänä vuonna ja varsinkin tänä vuonna rajusti noussut ja kun myöskin jotkut tutkimukset osoittavat että dieselauto rasittaa ilmastoa vähemmän kuin bensiiniauto ei sen takia että siihen sisältyisi vähemmän päästöjä mutta kun sen kulutus on pienempi kuin bensiiniauton kulutus niin jo ilmastosyistä olisi hyvä suosia pikkasen paremmin näitä dieselautoja

henkilöstö ja resurssilisäykset painotetaan siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön suunnitelman onnistumiseen parantaen näiden toimijoiden toimintamahdollisuuksia

timo kalli vetäytyy sen taakse että on ollut maan tapa toimia näin

hän sanoi että rahaa on maailmalla vaikka kuinka paljon mutta hinta on kova

mutta sitten itse kysymykseen

pääministeri sanoi että oli tiukat ehdot

onko maan tapa se että puolue ilmoittaa että kaikki tuet julkaistaan sitten ilmoitetaan joitakin tuloja menee viikko ja tulee taas uusia paljastuksia että tämmöinenkin on tullut

voisitte kyllä mainita mitkä ne tiukat ehdot olivat edes pari kolme

kun esimerkiksi kansleri angela merkel maanantain die welt lehden mukaan sanoi että hän oli käynyt pitkiä keskusteluja eu kollegojen kanssa siitä että velkojat saatettaisiin vastuuseen käytiinkö teidän kanssanne neuvotteluja

sitä minä en ymmärrä minkä takia pääomaverosta ja korottamisesta puhutaan niin paljon kun kuitenkin merkittävä osa yrittäjistä on kommandiittiyhtiöitä henkilöyhtiöitä tai yksinyrittäjiä ja ne maksavat tuon pääomaveron

tänä syksynä on paljon keskusteltu juuri siitä että tuloveronkevennykset eivät auta kovinkaan paljon pientuloisia ja se mikä auttaisi olisi perusvähennyksen korottaminen

me olemme nyt keskustelemassa nimenomaan siitä onko luottamus mennyt ja jos luottamus on mennyt mitä tehdään jotta se luottamus palautuisi

jos käytiin silloin te tiedätte myöskin ketkä vastustivat tätä

no joo

on väitetty että näin tapahtuu

eli kannattaisi nämä pitää mielessä ennen kuin huutaa että sitä ja sitä pitää nostaa niin hirveän paljon

nyt on syytä muistaa että tämä perusvähennys on neljäsataakahdeksankymmentä

arvoisa herra puhemies

kristillisdemokraatit aikovat esittää vaihtoehtoa tälle budjetille

huonompi budjetti voisi olla mutta voi se olla myöskin parempi ja meidän näkemyksemme on se että se voisi olla selvästi parempi

ihmettelen että täällä istuu vielä kaksi ministeriä kun veteraanit ovat talossa

minä ymmärtäisin että jos ministerit poistuvat tuohon tilaisuuteen niin se olisi sallittua mutta minä pahaa pelkään että siellä ei ole yksikään ministeri

ja valtiovarainministeri katainen läsnä olivat edustajat kaikista eduskuntaryhmistä ja kaikki sanoivat että tekevät parhaansa jotta veteraanit saisivat mitä pyysivät